arvoisa puhemies

on syytä muistaa myös se että menestymisen ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi tarvitaan metropoliseudun tehokasta päätöksentekokykyä ja hyvää yhteistyötä myös keskinäistä kunnioittamista eikä keskinäistä kissanhännänvetoa

budjetissa olevat automaatiokorotukset eivät tuo käytännössä euroakaan lisää käyttörahaa kuntien kassaan vaan todellisuudessa kunnilta vähennetään kaikkien toimien yhteisvaikutuksena satoja miljoonia

seudun on kyettävä kohtaamaan toimivasti monet tämän ajan suuret kysymykset kuten ilmastonmuutos taloustaantuma tai vaikkapa monikulttuurisuuden lisääntyminen

lopuksi vielä

metropolipolitiikkaa tarvitaan yksinkertaisesti siksi että helsingin seutu vaikkakin globaalisti pienenä toimijana kilpailee avoimessa taloudessa muiden maailman metropoliseutujen kanssa

tällä kehyskaudella puhutaan jo miljardiluokan leikkauksista

tämä heikentää kyllä kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää niiden kaikkien jotka tarvitsevat kuntapalveluita ja siellä on paljon joukossa lapsia vanhuksia sairaita työttömiä ja niin edelleen

on syytä olla suuntaviivat siitä miten toimia globaalissa metropoliverkostossa ja miten pystyä pienenä mutta ketteränä toimijana vastaamaan niihin haasteisiin joita se tuo tullessaan

samalla pitää olla kyky ratkoa ne kysymykset ja ongelmat joita alueen sisällä on vaikuttamassa alueen ihmisten arkipäiväiseen elämään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tässä keskustelun aiheena oli ajankohtainen taloustilanne niin kyllähän se päälle kaatuvin talouden kriisi liittyy tähän euroalueen tilanteeseen

kiitoksia arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meiltä on tulossa vaihtoehtobudjetti ja uskon että pääsemme sellaiseen malliin missä velkaa otetaan vähemmän kuin tässä hallituksen mallissa

aikanaan on ollut perusteltua antaa näille kriisimaille mahdollisuus

vaikka me olemme tuoneet esille muutamia asioita joihin meidän mielestämme tulee panostaa enemmän niin tulemme esittämään myös keinoja joissa olemme valmiit korottamaan veroja joiltakin osin hallitusta enemmän ja jostakin kenties sitten nipistämään hallitusta enemmän

kannattaako tässä tilanteessa todella jatkaa tätä tukipakettilinjaa kreikan kanssa

emme olisi sen sijaan korottaneet ruuan lääkkeiden ja joukkoliikenteen arvonlisäveroa niin kuin te edustaja viitanen ja teidän hallituksenne olette nyt korottamassa

arvoisa puhemies

tällä tukipakettilinjalla kreikan suhteen ostetaan vain aikaa suomalaistenkin rahoilla

mutta halusin kysyä itse asiassa sitä yhdysvaltain tilannetta nyt tässä uuden presidentin valinnan jälkeen

arvoisa puhemies

nimittäin siellä aika moni asiantuntija arvioi sanoi että hallinnon muuttuminen siellä kestää hyvin pitkään menee pitkälle ensi kesään saakka ennen kuin hallinto muuttuu

se tietysti voidaan huomioida jos selonteko ajoittuu vasta tuon ison britannian kansanäänestyksen jälkeen tai sitten eduskunnan vastauksessa mietinnössä voidaan sitä asiaa arvioida

täällä on arvoisa puhemies myös keskusteltu näistä kriisihallinnan resursseista ja hallituskauden alkumetreillä näytti siltä että ne jäävät aika pieniksi

minusta tämä on aika raikas ja hyvä ajatus ja toivon että eduskunta tähän vakavasti suhtautuu

onkin tietysti niin että on ehkä neljän vuoden aikakaudella vaikea arvioida mikä se tarve minäkin vuonna on

nämä ovat tasa arvokysymyksiä ja vaikka tasa arvo ongelmat suomessa ehkä yleensä ottaen koskettavat naisia naiset ovat huonommassa asemassa kuin miehet niin on myöskin joukko ongelmia joissa miehet ovat heikommassa asemassa kuin naiset ja usein ne koskevat juuri erilaisia huoltajuuskiistoja

arvoisa puhemies

kiinnitin huomiota siihen että ministeri ääneenkin sanoi että tässä uudessa lohkossa osallistumisen riskitaso voi olla korkeampi kuin tässä vanhassa kun mennään enemmän sinne kenttäolosuhteisiin

kyllä lapsella pitää olla oikeus molempiin vanhempiinsa niin hyvin kuin se vain suinkin mahdollista on

ulkoasiainvaliokunnan puolesta tämä mietintö voisi valmistua näillä näkymin huhtikuun alkupuolella ellei yllätyksiä matkalla tule

arvoisa puhemies

hyvät kuulijat

tässä edustaja räsäsen huomiot on varmasti syytä ottaa huomioon ja myös tuossa pidemmän tähtäimen rauhanrakentamisessa

kuinka monelle tulee mieleen vaikkapa arkiaskareissaan pesuaineita käytettäessä että niiden sisältämä fosfori edesauttaa itämeren tilan heikentymistä

no siellä on tilanne päällä ja varsinkin lasten tilanne on hyvin heikko noilla kriisialueilla mutta pidemmällä tähtäimellä voisi myös olla järkevää pohtia nuorten sitoutumista näihin rauhanprosesseihin

näemme nyt itämeren tuhot konkreettisesti itse

näillä alueilla on paljon vihaisia nuoria varsinkin miehiä ja jos tätä joukkoa ei saada rauhan tuulten taakse keskustelemaan näistä asioista rakentamaan omia kotiseutujaan niin voi olla vaikeata saada pitkän tähtäimen kestäviä ratkaisuja aikaiseksi

euro todella on kehittymässä ja olisin toivonut selonteolta enemmän näkemystä siitä mitä suomi tavoittelee tässä murroksessa erilaisia skenaarioita ja suomen omaa tavoitteenasettelua

mutta arvoisa puhemies varsinaisesti pyysin vielä puheenvuoron sanoakseni sen että nuo mihin edustaja heinäluoma kiinnitti huomiota tämä eu tason kannanmuodostus ja artiklojen testaaminen olivat oleellisia näkökohtia ja ulkoasiainvaliokunnan täytyy nyt pohtia sitten minkä verran painoa annetaan mietinnössä tälle puolelle

valitettavasti nyt on näyttänyt siltä omasta mielestäni että tässä eurokriisin ratkaisussa suomen kaverit ovat vähenemään päin

saksa ja hollanti ovat olleet meille hyviä kumppaneita mutta saksassa on syksyllä vaalit

kieltämättä omaankin korvaan vähän särähti tuo vasemmistoliiton arhinmäen jonkin sortin irtautuminen tästä se täytyy nyt varmasti valiokunnassa keskustella sitten että mikä linja tässä otetaan

selonteossa ei arvoisa puhemies linjata koalitioiden muodostamista samanhenkisten maiden kanssa mutta arvoisa pääministeri eikö meidän juuri nyt kannattaisi hakea samanhenkisiä maita ja yrittää oikein tosissaan löytää uusia liittolaisia että emme olisi vuoden päästä tilanteessa että olemme yksin linjoinemme umpikujassa

arvoisa puhemies

vesipuitedirektiivi on hyvä keino rannikkovesien tilan parantamiseen mutta toimenpiteisiin tulee saada mukaan entistäkin vahvemmin myös maatalous jonka päästökuormitus on saatava varsinkin rannikkoseuduilla edelleen vähenemään

vastaan aika usein seuraavasti

mutta kun keskustelemme tasa arvoisesta avioliittolaista on hyvä huomioida se mikä tässä on käynyt ilmikin että mielipiteitä on erilaisia ja niitä perustellaan erilaisilla seikoilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse haluan kuitenkin korostaa tässä yhteydessä sitä tasa arvon viestiä jonka mukaan jokainen ihminen on samanarvoinen ja jokaista tulee kohdella lain edessä tasavertaisesti

mutta se arvoisa puhemies mikä harmittaa tässä on se että ei ministeri katainen eikä varsinkaan ministeri stubb sanonut sanaakaan tästä kahden istuntopaikan asiasta

pidän tätä selonteon kokonaisvaltaista lähestymistapaa sinänsä hyvänä mutta näen jonkun verran ongelmallisena että se nojautuu lähinnä nykyisen itämeri politiikan jatkamiseen

se että euroopan parlamentti monta kertaa vuodessa ramppaa koko porukan kanssa strasbourgiin maksaa paljon on ympäristön kannalta järjetöntä vie aikaa

kansalaisaloitetta uskonnollisilla perusteilla vastustaville haluan muistuttaa että kirkoilla säilyy edelleen oikeus itsenäisesti päättää vihkioikeudestaan

yleinen asevelvollisuus on kyllä suomelle hyvä perusratkaisu mutta sen kehittäminen on tässä selonteossa mielestäni aika ohuesti käsitelty

myös selonteon monet kohdat jäävät käsittelemättä

arvoisa puhemies

missä aikataulussa toimenpiteet toteutetaan kuka on niistä kustakin vastuussa ja missä ovat tehokkuuslaskelmat

arvoisa puhemies

rehevöityminen voidaan katkaista parhaiten ravinnepäästöjen leikkaamisella

selonteonkin mukaan ympäristöuhat ovat yhä kasvavassa roolissa ihmisten turvallisuuteen liittyen ja se voi suomessakin tarkoittaa monenlaista murhetta

suomen nuorisoyhteistyö allianssi ry muistuttaa aiheellisesti että suomen valtion on kohdeltava ihmisiä tasa arvoisesti ei melkein tasa arvoisesti ja tätä rekisteröity parisuhde edustaa

voisiko ajatella että asevelvollisuuden voisi jatkossa suorittaa myös ympäristöonnettomuuksien ehkäisyyn ja torjuntaan erikoistuvissa ympäristöjoukoissa

kansallisilla toimilla pystytään vaikuttamaan rannikoiden tilaan kansainvälisillä toimilla avomeren tilaan

yhdenvertaisuuden toteutuminen on nuorten hyvinvoinnin edellytys

kaikille nuorille ja erityisesti seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille ja nuorten parissa toimiville tasa arvoinen avioliittolaki tuo myös vahvan viestin

uskon että itämeren tilaa saadaan parannettua kaikista haasteista huolimatta mutta siihen tarvitaan nyt poliittista rajat ylittävää yhteistyötä ja tahtoa